toivoisinkin että voisitte välittää terveisiä perussuomalaisten puheenjohtajalle timo soinille joka nauttii vastaavanlaista suosiota nuorten keskuudessa että toivottavasti hänkin näkisi nuorten aktivoinnin niin tärkeäksi että hänkin löytäisi kalenteristaan sadalle lukiokäynnille aikaa

lain tulee olla sillä tavalla hyvin balanssissa että turvaamme turvallisen ikääntymisen ja laadukkaat palvelut sekä niiden saatavuuden mutta varmistamme myös että talous on kestävällä pohjalla tämän lupauksen täyttämiseksi

arvoisa puhemies

holtiton velanotto järjestelmän ylläpitämiseksi siinä uskossa että myöhemmin tuleva talouskasvu paikkaisi nyt syntyvän vajeen on vastuutonta ja naiivia

jos rakennepaketin ehdottamat muutokset tehdään huolella ja uudistuksia jatketaan myös seuraavalla hallituskaudella voidaan välttää epätoivoiset kriisitilanteet ja rajut kertaleikkaukset

mielestäni rakennepaketin yksi tärkeimmistä saavutuksista on päätös kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta ja turhien normien purkamisesta

on esimerkiksi silkkaa ihmisten hermojen ja lääkärin ajantuhlausta että invalidisoitunut ihminen tarvitsee määräajoin lääkärintodistuksen siihen että hänellä invaliditeettiperuste jatkuu

potilaalle tai vanhuspalvelujen asiakkaalle ei välttämättä ole niin tärkeää että hänen huoneensa neliömäärä vastaa tarkasti annettuja suosituksia vaan paljon tärkeämpää on se että hänestä huolehtimassa on tarvittava määrä hoitajia

sinänsä hyvien suositusten ei pidä mennä maalaisjärjen edelle

paketissa esimerkiksi puututaan asuntomarkkinoiden ja rakennusalan sääntelyyn tietenkin rakentamisen laatua heikentämättä

täällä on useissa puheenvuoroissa vanhuspalveluihin liittyen toisteltu kuinka kaikki eivät pärjää kotihoidossa ja kuinka nyt vanhuspalveluiden saatavuutta uhkaavat nämä hallituksen toimet siirtyä laitospainotteisista vanhuspalveluista kotihoitopainotteiseen tulevaisuuden vanhustyöhön

meidän vanhuspalvelujohtajamme tuula suominen sanoo tänään suomenmaa lehdessä että joiltain osin on jo säästöjä varmasti tullut mutta se on pidempi ketju ja liittyy toimivaan avohuoltoon

hän muistuttaa että pelkkä laitoshoidon purkaminen ei tuo säästöjä jos asiakkaat ovat ilman asianmukaista hoitoa ja näin se asia aivan varmasti onkin

se mihin hallitus tähtää on se että me pystyisimme lisäämään kotipalveluja ja lisäämään toimintakyvyn ylläpitämistä siellä avohuollon puolella nimenomaan niin että saataisiin sitä kautta ihmisille enemmän terveitä päiviä enemmän elämänmakuisia päiviä ja sitä kautta myöskin sitten niitä kustannuksia alas kun ei tarvitse makuuttaa sairaalassa tai laitossängyssä

on huolehdittava siitä turvallisuudesta muistisairaiden ja muiden osalta ja toisaalta sitten mikä on vaikeinta ja mitä itse asiassa ei välttämättä pystytä viranomaistoimin ratkaisemaankaan on yhä kasvava vanhusten yksinäisyyden ongelma

mutta se mitä haluan vielä sanoa on se että vanhuspalvelulaki on juuri säädetty turvaamaan parempia vanhuspalveluja ja siinä yhteydessä myöskin on lisätty esimerkiksi omaishoidon rahoitusta kunnille

samaan aikaan maamme ikääntyy euroopassa ennätysvauhtia

jollei rakenteita muuteta työssä käyvien veroilla ei enää jatkossa pystytä ylläpitämään hyvinvointivaltion kaikkia nykyisiä palveluita

politiikan syksystä on tulossa kesätauon jälkeen kiireinen sillä ensi vuoden budjetin lisäksi valmiiksi täytyy saada kaikki se lainsäädäntö mistä on sovittu kehysriihessä ja rakennepoliittisessa ohjelmassa sekä nyt vielä hallitusohjelmassa

hallitusohjelmassa otettiin huomioon erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten huoli kilpailukyvystään ja suomalaisesta yrittäjien toimintaympäristöstä

ansiotuloverotuksen indeksitarkastukset kolmeen alimpaan tuloluokkaan ja lapsiperheille suunnattava ylimääräinen tuloverovähennys parantavat ostovoimaa

arvoisa puhemies

stubbin hallituksen ohjelma osoittaa sen neuvottelijoilta vastuullisuutta ja oikeanlaista voisi jopa sanoa uudenlaista tiimihenkeä

isänmaan kannalta tärkeät päätökset tehdään nyt jotta meillä on antaa tuleville sukupolville lupaus siitä että suomi on jatkossakin hyvinvointivaltio ja hyvä maa asua kaikille suomalaisille

vaikka nämä toimet ovat selkeästikin hyviä ja niissä on monia sellaisia mistä varmastikin voitaisiin keskustellakin niin samaan aikaan on kuitenkin mielestäni vastuutonta puhua siitä että oltaisiin sitten velkaantumista taittamassa

sen sijaan perussuomalaisten talouslinjasta en tänään saanut oikein selvää onko sitä ja minkälainen se on ja minkä verran he ovat valmiita esimerkiksi näitä sopeutuksia tekemään

edustaja markus lohelle vielä toteaisin kun hän mainitsi näistä lapsiperheiden etuuksista ja lapsilisäleikkauksista että itse kuitenkin ajattelen niin että vastuullinen talouden hoitaminen on sitä että pidetään valtiontaloudesta huolta

ja tästä näkökulmasta se että pystymme turvaamaan palvelut myös tuleville sukupolville on vastuullisinta mahdollista politiikkaa joka ohittaa sen että valitettavasti kertaluonteisia leikkauksia on jouduttu tekemään myös lapsiperheiden etuuksiin

en ollenkaan ymmärrä sitä edustaja saarikon ja yleisemminkin täällä opposition esittämää kritiikkiä jonka mukaan kataisen hallitus olisi jollain tavalla unohtanut lapsiperheet ja työn ja perhe elämän yhteensovittamisen haasteet

tärkein lupaus perheille ja kaikille suomalaisille on se ettei tämä hallitus katso tumput suorina sitä kun maamme velkaantuu väestö ikääntyy ja euroopan talous oireilee niin kuin tänäkin päivänä ennustamattomasti

verotuksen periaatteena on oltava että yhteiskunnalle menevä osuus yritysten ja ihmisten työn tuloksista olisi mahdollisimman pieni kuitenkin niin että meillä on jatkossakin arvokas suomalainen hyvinvointivaltio terveyskeskukset koulut sairaalat tulonsiirrot elämän epävarmuustilanteita varten ja niin edelleen

haluaisin vielä arvoisa puhemies edustaja lohelle huomauttaa että hallituksen ohjelmastahan löytyy nimenomaan kirjaus tästä yritysten sukupolvenvaihdosten vauhdittamisesta tai sen selvittämisestä mitkä ovat ne kaikkein vaikuttavimmat keinot

eli eikö tässä tilanteessa hallitus ansaitsisi nyt kiitoksen siitä että se tarttuu toimeen ja samoin eikö pitäisi olla kiitollinen siitä että jos koette että lapsilisäleikkaus tulisi kompensoida lapsiperheille tai korvata jollain tavalla niin eikö se että nyt on tämä verovähennys lapsiperheille tulossa ole pelkästään hyvä asia

perhe elämän ja muuttuneen työelämän siis ihan tavallisen arjen jota elämme yhteensovittaminen on yhä haastavampi yhtälö monissa perheissä

hallituksen tavoitteena on lisätä isille merkittyjä vapaita joustavoittaa isien perhevapaiden käyttöä ja mahdollistaa lapsen hoitaminen kotona vanhempainvapaan turvin nykyistä pidempään

hyvä yhteiskunta mahdollistaa sen että pienten lasten vanhemmat tai vastaavasti iäkästä tai sairasta läheistään hoitavat voivat nykyistä paljon joustavammin tehdä esimerkiksi lyhyempää työpäivää tai ottaa palkatonta vapaata ollakseen siellä missä heitä oikeasti tarvitaan

mitä varhaisemmassa vaiheessa perheen ongelmiin voidaan puuttua sitä paremmat mahdollisuudet meillä on esimerkiksi pyrkiä katkaisemaan ylisukupolvinen syrjäytyminen ja huono osaisuuden kierre

arvoisa puhemies

toivottavasti myöskin euroalueen talouden vakauden horjuessa suomi pysyy siinä yhteisessä vastuullisessa rintamassa euroopan ytimessä joka pyrkii estämään euroopan ja sitä kautta suomen syöksymisen syvälle uuteen lamaan

jos vanhem painvapaakustannusten jakaminen molempien vanhempien työnantajien kesken olisi jotenkin helppoa se olisi varmasti jo tehty edellisen kiviniemen hallituksen aikaan

mitä tulee tuohon perheministerikeskusteluun niin sanoisin sen että kun tässä hallitusohjelmassa nimenomaan luvataan lapsivaikutusten arviointia kaikilla politiikan lohkoilla niin se osoittaa juuri sen että lasten asia on oikeastaan itse asiassa vähän kaikkien ministereiden toimialaa

arvoisa puhemies

tässä taloudellisessa tilanteessa jota nyt elämme vaikuttavuudella tehtävän työn tuloksilla suhteessa kustannuksiin on erityisen iso merkitys

itse ainakin uskon siihen ja tuntuu että nyt tässä taloustilanteessa on pakkokin uskoa että joskus on mahdollista tehdä parannuksia palveluihin ilman että se maksaa ikään kuin pienemmällä rahalla fiksummin ja sitä on parhaimmillaan rakenteiden uudistaminen myös sosiaali ja terveydenhuollossa

sosiaali ja terveysturvan keskusliiton tuore kansalaisbarometri nosti esiin kolme ongelmaa sosiaali ja terveydenhuollossa ylitse muiden

se tietää ainakin sitä että jos jatkamme nykyrakenteilla nykyisistä palveluista on karsittava ja suomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä sattuvat asumaan

tästä syystä on erityisen tärkeää että sosiaali ja terveydenhuollon mikä tunnetusti aiheuttaa kuntien kustannuksista ainakin sen kuutisenkymmentä prosenttia rakenteita uudistetaan ennakkoluulottoman reippaasti

se on suoranaista hulluutta sillä pitkällä tähtäimellä onnistuneet hyvin kohdistetut ja tutkitusti vaikuttavat toimet säästävät kustannuksia sen lisäksi että ne parantavat ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua

suomalaisten liikkumista ja terveellistä ruokavaliota edistämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä vaikka ne säästetyt eurot eivät heti seuraavan vuoden budjetissa näkyisikään

sekä kotimaisten että kansainvälisten arvioiden mukaan epäterveellisiin elintarvikkeisiin kohdistuvien veronkorotusten avulla voidaan kustannusvaikuttavasti edistää terveyttä ja vähentää sosioekonomisia ter veyseroja

viimeksi kuukausi sitten heiluin itsekin keltaisen paperisen rokotuskortin kanssa selvittämässä mitä olin saanut ja mitä puuttui ja niitähän ei yhdestä paikasta löydy vielä nykyisellään

kaikki nämä ovat erittäin perusteltuja ja hyviä toimia ja on hienoa että tämä hallitus on ottanut nämä asiat vakavasti ja eduskunta sitten hyvin kompannut perässä

hallitus on tehnyt tärkeitä budjettipäätöksiä liittyen esimerkiksi perusopetuksen laadun parantamiseen

tämä kokoomuslaisten opetusministereiden toimesta aloitettu perusopetus paremmaksi ohjelma on ollut erittäin tuloksellinen ja vaikuttava

kaikkihan me tiedämme että mitä pienemmät ryhmäkoot sitä paremmin pystytään tarjoamaan yksilöllistä opetusta niin lahjakkaille hitaammin eteneville kuin kaikille siltä väliltä

tässä meillä riittää varmasti myöskin tulevina vuosina tekemistä sillä tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia ja tänä päivänä on tunnustettava se tosiasia että lasten ja nuorten kotona käyttämät viestintävälineet ovat jotain aivan muuta kuin mitä heillä on mahdollisuus hyödyntää koulussa

tässä meidän peruskoulumme ja oikeastaan koko koulutusjärjestelmämme laahaa vahvasti jäljessä

mielestäni on suorastaan murheellista että meillä tänä päivänä vielä esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset toimitetaan käsin kirjoittaen

edustaja saarikko nosti esiin varhaiskasvatuksen ja sen merkitys on viimeaikaisissa tutkimuksissa havaittu jopa mahdollisesti vaikuttavammaksi kuin perusopetuksen siinä millä tavalla se tasaa lähtökohtaeroja joita tulee sitä kautta minkälaisen kotikasvatuksen ja kasvuympäristön lapsi on saanut ennen varhaiskasvatuksen ja koulutusjärjestelmän piiriin siirtymistä

on hyvä että taloudellisesti vaikeina aikoina halutaan investoida koulutukseen jotta suomen laadukas perusopetus ei rapautuisi tulevinakaan vuosina